pohjavire siinäkin keskustelussa oli myönteinen mutta tämmöinen mielikuva minulla on että tämä hyväksyttiin ja tässä salissakin jo ja se meni eteenpäin

edustaja mäntylä valiokunnan jäsenenä jo varsin ansiokkaasti kertoi mistä tässä hallituksen esityksessä on kyse ja etenkin miksi tätä ei sellaisenaan tule hyväksyä

se on julkaistu viime syksynä ja bändin nimi on suuri tuntematon

esimerkiksi siis romaniasta voisi jatkossa tulla suomeen osallistumaan politiikkaamme

mutta jos näin on niin se ei vähennä tämän lakialoitteen arvoa

sinänsä on kuitenkin hienoa etteivät eräiden nuorisojärjestöjen viimeaikaiset kannanotot ole tämän enempää ohjanneet hallituksen suuntaa esimerkiksi juuri näiden lapsilisien osalta

levyn johdosta saamani tekijänoikeuskorvaukset ovat olemattomat

hallitus tämän lisäksi esittää samaa oikeutta suomessa pari vuotta oleskelleille kolmansien maitten kansalaisille siis muillekin kuin eun kansalaisille

huono levymyyntimme ei varsinaisesti kuitenkaan johdu tekijänoikeuslain kiertämisestä tai nettipiratismista

meidän levyämme ei löydy piraattikopiona edes viipurista sillä se on yksinkertaisesti niin surkea tekele ettei se oikein kenellekään kelpaa mutta hienoa että oras tynkkynen ilmoitti sen ostavansa

tiedän että suomessa asuu saddam husseinin entisessä baath puolueessa työskennelleitä irakilaisia henkilöitä

luovuus kukoistaa sitä kauniimmin mitä laajemmat mahdollisuudet meillä jokaisella on seurata tieteen ja taiteen uusimpia virtauksia

tiedän että suomessa asuu turkin kurdien pkkhon kuuluvia ja sitä kannattavia henkilöitä

tiedän edelleen että suomessa asuu somalien al shabaab terrorijärjestöä kannattavia henkilöitä

arvoisa herra puhemies

uuden lain myötä hekin voisivat perustaa puolueen

on oikein ja kohtuullista että tekijä saa korvauksen tekemästään työstä oli se sitten kirjallisuutta musiikkia pelejä elokuvia tiedettä tai taidetta

korkeatasoinen tekeminen tästä maasta loppuu tyystin jos tekijät eivät elä sillä työllä jota tekevät ja ei tätä musiikin tekemistäkään voi ammattitaidottomien kansanedustajien sivuharrastukseksi jättää

aloitteesta on minulle jäänyt kuva että siinä pyritään myymään suurelle yleisölle yksipuolisia argumentteja käyttäen

riittävä tietopohja niistä argumenteista kuitenkin puuttuu ja se ei siltä osin täytä lainvalmistelun olennaisinta perusosaa eli tietoa

tämän lakialoitteen keskeisenä sisältönä nyt on lisätä lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säännökset jotka mahdollistavat vanhempien tekemän sopimuksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta avioeron ja avoliiton purkautumisen varalta

nykyinen tekijänoikeuslaki on sekava

jokaisen ihmisen tulisi tietää milloin hän rikkoo lakia ja milloin ei

ja sitten arvoisa puhemies tuli tällainen iso filosofinen kysymys mieleen tässä kun äsken kuuntelin tätä debattia

edustaja kivelä sanoi että on oikein että olavi virran perilliset saavat vielä monen kymmenen vuoden jälkeen korvauksia niistä lauluista jotka monta kymmentä vuotta sitten on levytetty

en tiedä mutta jos olavi virran perilliset näitä korvauksia saavat niin miksi putkimies saa vain kertakorvauksen tekemästään putkiremontista mutta ei osuutta siitä myyntivoitosta joka talon arvon myötä sitten sille omistajalle tulee saati että tämän putkimiehen perilliset sitten myöhemmin jonkunnäköistä

tällainen sopimus vahvistettaisiin näin ollen vasta siinä vaiheessa kun vanhempien avioliitto on purkautunut siihen että puolisot on tuomittu avioliittolaissa säädetyllä tavalla avioeroon

olennaista muutosta voimassa olevaan lakiin nähden merkitsee uuden vanhemmuussopimuksen käyttöönotto jonka voisi tehdä avioliiton aikana ja se vahvistettaisiin vasta avioliiton purkauduttua avioeron kautta

koska tulonsiirtojen varassa elävien henkilöiden määrä muun muassa työttömyyden ja maahanmuuton myötä kasvaa ei tätä nykyisin työssä käyvän porukan kuormaa tule kohtuuttomasti kasvattaa

avoliitossa olevien vanhempien osalta muutoksena nykyiseen sääntelyyn olisi se että tällainen avoliitossa olevien vanhempien tekemä sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tulisi voimaan avoliiton purkauduttua

puheenjohtaja

sekä edustaja haapanen että edustaja kalliorinne tuossa puuttuivat aikaisempaan puheeseeni ja ei heille oikein muuta osaa vastata kuin että puolueiden linjoissa on eroa ja näin pitääkin olla

on väärin sanoa että en haluaisi auttaa ollenkaan

kaupan esteitä täytyy purkaa ja tämä yrittäjyys kehitysmaissa ei kehity yhtään mihinkään jos länsimaista tulee ilmaista tavaraa sinne

viime vuoden aikana ja tämän vuoden aikana kaikkein eniten pohjoismaiden neuvostossa käsitelty aihe epävirallisesti sekä virallisesti istunnoissa on tämä maahanmuutto ja kaikissa puheenvuoroissa likipitäen kaikissa puheenvuoroissa on tullut esille nimenomaan se tarve että maahanmuuttopolitiikan pitää olla yhtenäistä kaikissa pohjoismaissa

vanhemmuussopimuksen voivat sopia myös vanhemmat jotka ovat laissa avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta tarkoitettuja avopuolisoita

sopimus jonka sosiaalilautakunta on vahvistanut on voimassa ja voidaan panna täytäntöön niin kuin tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös

ei voida luoda sellaista tilannetta että jossain pohjoismaassa on löysemmät ja helpommat käytänteet kuin jossain toisessa vaan kaikissa pohjoismaissa pitää olla yhtä kireää ja tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa jotta mistään pohjoismaasta ei muodostu helpompaa maata saada oleskelulupia kuin jostain toisesta mikä johtaa sitten tämänkaltaiseen tilanteeseen kuin mikä valitettavasti viime syksynä nähtiin kun tanskan ja ruotsin läpi kulki väkeä tänne

ja kohta jatketaan

toivottavasti sillä saadaan tätä nuorten aktiivisuutta poliittiseen päätöksentekoon nostettua toisin kuin mitä kirkollisvaaleissa nähtiin

tiedän että tämä on ongelmallista sillä nuorisovaltuuston jäseniä ei ole vaaleilla valittu näihin lautakuntiin

kuitenkin voisin pitää kohtuullisena sitä että näitten lautakuntien niissä asioissa jotka suoraan koskettavat nuoria olisi lautakunnan nuorisovaltuutetulla tämmöinen niin sanottu neuvoa antava äänioikeus eli ääntä ei siis laskettaisi varsinaiseen päätöksentekoon mutta se merkittäisiin pöytäkirjaan josta eteenpäin se sitten menisi aina kaupunginvaltuustoon ja hallitukselle asti

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan puheenjohtajana otan erittäin suurella kiitollisuudella vastaan nämä evästykset joita olen tässä saanut

ne jotka ovat työtäni pohjoismaiden neuvostossa seuranneet ovat ehkä huomanneetkin että olen siellä pyrkinyt ajamaan yhteistä tiukkaa turvapaikkapolitiikkaa ettei mikään maa poikkeaisi joukosta vaan että käytännöt olisivat kaikilla samanlaiset

kuitenkin pitää aina katsoa näitten leikkausten kokonaistaloudellisia vaikutuksia ettei käy niin kun kävi hölmöläisille kun ne leikkasivat peiton kanssa että pää tuli lämpöiseksi mutta sitten varpaita kävi paleltamaan

esimerkiksi nämä muutokset kotitalousvähennyksessä tulevat lisäämään harmaata taloutta ja vähentävät pienyrittäjien tilauksia

samoin kotiin tilattavien lehtien arvonlisäveron korotus vähentää tilauksia ja näin ollen aiheuttaa työttömyyttä toimittajien postinkantajien paperimiesten ja tämän tämmöisten parissa

eli tästä talousarviosta joka muuten on luettu vaikka ministeri urpilainen epäili kyllä löytyy enemmän tämmöisiä juttuja mitkä heikentävät mieluummin kuin korjaavat tilannetta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ihmettelen kuitenkin sitä että säästöjä ei haeta purkamalla esimerkiksi tätä kaksikielisyyttä siinä missä se olisi nykyisen lainsäädännön puitteissa mahdollista

vasemmistoliitto ilmoittaa vastustavansa natoa ja samanaikaisesti halutaan rahat pois myös omilta puolustusvoimilta

nyt päinvastoin kaksikielisten alueiden määrää ollaan lisäämässä ainakin jos luemme mitä valtiovarainministeriön rakennetyöryhmä esittää

jos ja toivon mukaan kun emme lähde mukaan tähän sotilasliittoon niin ehdottomasti meidän täytyy turvata omien puolustusvoimien toimintaedellytykset

mitä säästöä se semmoinen on mitä esimerkiksi etelä kymenlaaksossa on tapahtumassa

nämä turvapaikanhakijamiehet joita viime syksynä tuli ovat isolta osin perheettömiä nuoria miehiä

siihen satsaaminen on paljon järkevämpää kuin esimerkiksi euroopan unionin yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan väkinäinen eteenpäin vieminen

nyt suunniteltavat kiristykset mitä ollaan tekemässä estävät sen perheen etsimisen myöhemmin sieltä kotimaasta

mutta kuten täällä on moneen kertaan sanottu niin meidän tosiaan on huomioitava ne tosiasiat joiden kanssa tässä eletään eli norja tanska ja islanti ovat nato maita kun taas suomi ja ruotsi pohjaavat puolustusratkaisunsa liittoutumattomuuteen

haluan että näitä erilaisia ratkaisuja kunnioitetaan emmekä ala ohjailemaan toistemme valintoja

ja sitten ruotsi on laajentamassa toimeentuloedellytyksen maan kansalaisiin ja kaikkiin ulkomaalaisiin perheenyhdistämisessä

tämä on hyvä askel eteenpäin

tällainen päätös saattaa olla tarpeellinen erityistapauksessa kuten lapsen vanhempien pahoinpidellessä tai laiminlyödessä lasta tai kun vanhemmat asuvat erillään ja on tehtävä päätös lapsen asuinpaikasta

pääministeri katainen kerroitte puheessanne jotenkin siihen suuntaan että ihmisoikeusloukkaukset eivät kuulu euroopan unioniin

olen kanssanne täsmälleen samaa mieltä

ministeri tuomioja puhui samasta asiasta turkin yhteydessä että eussa tämä asia on kunnossa ja siksi pitäisi pitää ovia auki myös turkin suuntaan

yksi lapsen oikeuksien vaarantumisen paikka on vanhempien ero

euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan kreikasta suomeen pakenevia turvapaikanhakijoita ei enää saa palauttaa takaisin kreikkaan koska kreikassa on turvapaikanhakijoihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia ollut erityisen paljon

ikävä kyllä lapsen asioista sopiminen ei onnistu kaikilta vanhemmilta varsinkaan erotilanteessa

se että kreikan ei taloudellisin perustein tulisi olla mukana kanssamme samassa jengissä on jo vanha laulu mutta nämä ihmisoikeusloukkaukset ovat jo järkyttävä todiste siitä että väärässä porukassa ollaan

ennuste tulevaisuudelle on kuitenkin huono jos vanhemmat eivät lähtökohtaisestikaan pääse sopimukseen tai jos jompikumpi vanhemmista kokee tulleensa pakotetuksi huonoon sopimukseen esimerkiksi turvatakseen edes pienen yhteyden lapseensa

jos huoltoriita joudutaan ratkaisemaan tuomio istuimessa on todennäköistä että vähintään toinen vanhemmista joutuu pettymään varsinkin koska oikeuskäytäntömme mukaan huoltoriidan ratkaisun perusteena on ainoastaan lapsen etu eikä siihen saa oikeuskäytännön mukaan vaikuttaa se miten vanhemmat ovat käyttäytyneet toisiaan kohtaan ellei se osoita heistä jotain kielteistä vanhempana

lapsen huoltoa ja asumista koskeva ratkaisu ei saa olla syyllisen vanhemman rankaisemista tai hyvin käyttäytyneen vanhemman palkitsemista

pahimmillaan käytetään niin kutsuttua insestikorttia saavuttamaan esimerkiksi yksinhuolto ja toiselle vanhemmalle rajoitetut tai valvotut tapaamiset lähestymiskieltoineen

koska riita nähdään oikeusistuimissa lapsen edun vastaisena voidaan riita laittaa poikki siten että katkaistaan lapsen ja toisen vanhemman välinen suhde antamalla taas toiselle vanhemmalle täydet valtuudet päättää yhteisen lapsen elämästä sekä määräämällä tämän vanhemman halun mukaiset tapaamisoikeudet lapselle

näin vaikka tämä vanhempi yksin olisi aiheuttanut riidan toimimalla lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain hengen vastaisesti ja tällä tavalla saavuttanut aseman jonka oikeus katsoo jo vakiintuneeksi

tämä on paitsi lasten oikeuksien sopimuksen hengen vastaista myöskin tasa arvorikkomus sillä suurimmaksi osaksi katkeaa nimenomaan isän ja lapsen välinen yhteys

lainsäädännöstämme puuttuu työkaluja vanhempien välisen huoltoriidan ennaltaehkäisyyn

vanhemmilla on jo riita ja valta asema saattaa olla toisella vanhemmalla jolloin vaihtoehdot ovat suostua huonoonkin sopimukseen tai koettaa onneaan käräjäoikeudessa

parasta siis olisi tilanne jossa vanhemmille ei tulisi riitaa varsinkaan tilanteessa jossa henkinen kapasiteetti toimia järjellisesti on heikentynyt parisuhteen päättymisen tuoman kuorman vuoksi

lakialoitteella ehdotetaan nyt muutettavaksi lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa sääntelyä siten että lapsen vanhemmat voisivat sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta avioeron ja avoliiton purkautumisen varalta

lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa sopimus jolla turvataan lapsen asema ja oikeus avioeron ja avoliiton purkautumisen jälkeen siten ettei yhteys kumpaankaan vanhempaan katkea

ihan kohta alkavat ampumahiihdon mm kilpailut kontiolahdella ja olen itse sellaisen urheiluseuran jäsen jonka lajivalikoimaan kuuluu myöskin tämä ampumahiihto

kun keräsin nimiä tähän aloitteeseen kysyttiin minulta monasti että mitäs jos sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen paljastuukin että toinen vanhemmista onkin esimerkiksi juoppo

on mielestäni käsittämätöntä kuten tuossa edustaja hongisto edellä totesikin että tilanteessa jossa pikemminkin tarvittaisiin lisää tällaista vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja puolustusvoimilta on leikattu jo kohtuuttomasti ennestään nyt vielä vaikeutetaan vapaaehtoista maanpuolustustyölle hyödyksi olevaa harrastustoimintaa

no ei tietenkään sillä nykyisinkin voidaan olemassa olevia sopimuksia muuttaa tai olla noudattamatta jos se on lapsen edun vastaista

sopimuksen muuttaminen olisi siis tässäkin mahdollista samoilla edellytyksillä kuin voimassa olevassa laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on säädetty

olemme korostaneet että maailman hätää kärsivien ihmisten ottaminen suomeen on ongelmien siirtämistä paikasta toiseen ja että ihmisiä tulisi auttaa paikan päällä

vaikka lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on lain voimaantulon jälkeen tehty useita rajoitettuja uudistuksia ovat lain pääperiaatteet säilyneet olennaisilta piirteiltään ihan ennallaan

koska olemme samaan aikaan esittäneet leikkauksia myös kehitysapuun on sanomisistamme haluttu antaa ristiriitais ta vaikutelmaa

kehitysapua vastustaessamme olemme kuitenkin aina vastustaneet nykymuotoista kehitysapua joka ei kaikilta osin ole ollut tehokasta saati läpinäkyvää

aikaisemmin kuitenkin lapsen huolto oli sidottu vanhempien välisen suhteen oikeudelliseen luonteeseen mutta uudessa laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta säänneltiin ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti ja ihan itsenäisesti

loput rahat kerättäisiin kansalaisilta jotka saisivat normaalin veronkannon yhteydessä itse määrittää kuinka paljon rahaa he kehitysapuun haluavat antaa

tällaista sopimusta avioliiton perusteella määräytyvän huollon osalta vanhemmilla ei kuitenkaan ole ollut mahdollista sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta avioeron varalta

täytyy tosiaan kiittää pääministeri sipilän hallituksen toimia joilla puututaan edellisen hallituksen aikaansaamaan tilanteeseen jossa velkaa on otettu velan päälle

eihän kukaan oleta todennäköisesti eroavansa eikä toivo talonsa palavan

nämä toteutettavat leikkaukset ovat toki kipeitä mutta vielä kipeämpi suorastaan sairas maa olisi se suomi jonka lapsillemme jättäisimme jos rakenteita nyt ei korjattaisi